hallitus tiedostaa täysin kuinka vakava suomen taloudellinen tilanne on mutta hyvällä valmistelulla hyvillä ja oikeilla törmäköillä toimilla me pystymme kääntämään suomen suunnan positiiviseksi ja myöskin hyvä valmistelu takaa sen että saadaan aikaan päätöksiä myös laajapohjaisessa hallituksessa

hallituksen rakennepoliittinen ohjelma on hyvä ja kokoomus iloitsee rakennepaketissa erityisesti siitä että nyt ensimmäisen kerran onnistuimme purkamaan hyvinvointiyhteiskunnan niin sanottuja rönsyjä

jollekulle se on vapaaehtoistyötä vastaanottokeskuksessa toiselle uussuomalaisen työllistämistä yrityksessä kolmannelle rasistiseen huuteluun puuttumista kadulla

kysyisin asianomaiselta ministeriltä

miten nämä rahastot lähtevät liikkeelle ja mitä niiltä odotetaan

kuntien kriisitietoisuus ja vastuullisuus antavat tähän hyvät eväät

viime viikolla oltiin todella tilanteessa jossa me olimme saaneet kovalla työllä johon osallistui hallituksesta useita ministereitä muun muassa pääministeri on tehnyt taustalla töitä kovasti saavutettua tilanteen jossa euroopan unionin maa ja metsätalousministerit antoivat tukensa suomen ja baltian maiden tuottajille tehtävään maidontuottajien tukipakettiin

meidän on väsymättä työskenneltävä sellaisen suomen puolesta jossa jokainen kokee olevansa osallinen yhteiskunnan eri mahdollisuuksista

laajapohjaisessa hallituksessa on sitä paitsi se hyvä puoli että jos tällä rintamalla pystytään yhteinen linja löytämään se edustaa hyvin laajasti suomea ja siihen voi luottaa ja siitä pitää olla tyytyväinen

yhteisöveron mittava kevennys kasvuun kannustava osinkoverouudistus miljardiluokan kasvurahastot ja palkkaverotukseen tulevat kevennykset muodostavat kokonaisuuden jonka keskiössä on suomalainen työ

arvoisa puhemies

nyt tekemillään linjauksilla hallitus on päättänyt uudistaa sosiaali ja terveydenhuollon rakenteet risikon mallin pohjalta kuntalain lähidemokratiaa ja kansalaisvaikuttamista vahvistavalla tavalla ja valtionosuusjärjestelmän kuntauudistuksen tavoitteita tukevalla tavalla

sanoisin niin että jos pyritään yksityiskohtaisesti vastaamaan niin voisimme palata tähän asiaan ja analysoida tätä kunnolla

olemme hyvää tarkoittaen tässä salissa isolla porukalla kymmenien vuosien aikana säätäneet lukemattoman määrän tehtäviä ja normeja jotka nyt muodostavat kokonaisuuden joka ei toimi

kiitos

me saimme tästä päätelmän maatalousministerien kokouksen lopussa ja komissaari ciolos esitti ja lähti valmistelemaan tätä

yleinen käsitys on se että on vaikea tehdä ainakaan merkittäviä eroja eri kansanryhmien osalta tai kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä

ensi kertaa työelämään astuvalle nuorelle työttömäksi yllättäen jäävälle osatyökykyiselle äideille ja isille eläkeikää lähestyville

uudistuksen jatkoaskeleet määrittelevän rakennelain keskeiset linjaukset on sovittu ja siihen liittyvät vahvan peruskunnan kriteerit tullaan tarkentamaan vielä kesäkuun lopulla

periaatteena tulee olla että jokainen työkykyinen ja työikäinen on lähtökohtaisesti töissä

etenkin suurta huolta aiheuttaa kansalaiset kantavat murhetta siitä miten kasvava maahanmuutto vaikuttaa yleiseen turvallisuustilanteeseen

me emme voi tätä hyväksyä

hallitus tekee kaikkensa että suomeen saadaan teollisia työpaikkoja ja tämä fennovoiman hanke on sellainen hanke jota ei hallituksen piirissä ole vielä käsitelty koska me emme tiedä millaisella päätöksentekojärjestelmällä sitä tullaan käsittelemään

työttömille tuleva työttömyysturvan suojaosa osatyökykyisten työllistämispaketti ja kotihoidon tuen jakaminen molempien vanhempien kesken ovat toimenpiteitä jotka kannustavat myös niitä työn pariin jotka helposti muuten jäisivät kotiin

tapasimme siellä lukuisia parlamentin jäseniä budjettivaliokunnasta agrivaliokunnasta ja lähdimme heti tekemään töitä seuraavaan vaiheeseen että tämä asia korjataan ja että nämä rahat suomalaisille tuottajille saadaan

meillä on tietenkin suuria vaikeuksia järjestyksen ja turvallisuudentunteen ylläpitämisessä varsinkin uusilla vastaanottokeskuspaikkakunnilla mutta siellä missä ne ovat toimineet pidempään nämä uhkatekijät on todettu hieman ylimitoitetuiksi

mutta voin edustamani ryhmän puolesta sanoa että on aivan selvää että tullaan tekemään kaikkemme sen edistämiseksi että tuo suomalaiselle teollisuudelle erittäin tärkeä hanke saadaan toteutumaan

kunnissa otetaan nyt käyttöön uusi talousohjausjärjestelmä jonka avulla varmistetaan että kunnille säädettäville tehtäville pitää samalla etsiä myös rahoitus

mutta koska tämän asian käsittelyn yhteydessä on ollut kiistaa erityisesti menettelytavoista olisi syytä katsoa täällä eduskunnassa onko salissa enemmistö joka haluaa lähettää asian vielä valiokuntakierrokselle

hallitus kantoi vastuunsa työmarkkinajärjestöt omansa

suomessa on nyt hyvä ja laaja pöhinä maan uudistamiseksi tätä henkeä pitäisi vaalia myöskin täällä eduskunnassa edustaja soini eikä pyrkiä hajottamaan

muutokset ovat viime kuukausina tuoneet mukanaan suuria ongelmia mutta meidän pitää muistaa että hyvinvointimme perustuu nimenomaan vientiin ja kansainvälisyyteen

mielestäni ja kokoomuksen ryhmän mielestä tämä kierros ei enää ole tarpeellinen mutta äänestämällä asiasta saisimme tästä selvää

mitä tulee vielä elinkeinopolitiikkaan ja teollisuuden tukemiseen niin voisitteko te kertoa kun te täällä puhutte teollisuuden puolesta miksi esitätte kela maksun palauttamista eli miljardin euron lisäystä suomalaisen työnantajan ja teollisuuden kustannuksiin

kaupunkiseuduilla ongelmat ovat erilaiset kuin harvaan asutuilla alueilla

puheenjohtaja soinin kommenteista lapsiperheiden kimppuun käyvistä märkäkorvista on valitettavasti kovin pitkä matka omien vaihtoehtojen esittämiseen

suurten kaupunkiseutujen selvitystyön käynnistämiseksi ja tukemiseksi asetetaan eri ministeriöistä koottu tukiryhmä ja keskeistä onkin saada selvitystyö kaupunkiseuduilla mahdollisimman rivakasti käyntiin

ihmettelen miksi herrojen tiilikainen sipilä ja soini mielestä nuorten naisten työmarkkina aseman vahvistaminen tai isien vastuu lastenhoidosta on lapsiperheiden kurittamista

tässä katseet kääntyvät erityisesti kreikkaan mutta myös muiden maiden on tehtävä osansa jotta kaikki eurooppalaiset eivät joudu tästä tilanteesta kärsimään

valtio tukee kuntia paikallisissa kokeiluissa joissa kehitetään lähipalveluita uusia toimintatapoja ja uusia hallinnon malleja

ensinnäkin kun turvapaikkahakemuksia käsitellään kun perheenyhdistämishakemuksia käsitellään jokainen käsitellään yksilöllisesti ja silloin otetaan huomioon erityisesti lapsen etu ja se voi olla hyvin painavakin etu

eiväthän nekään perheet täysin tyhjän päälle jää joissa lapset ovat päivähoidossa ja molemmat vanhemmat työssä

tämä on aivan totta että suomalaisen tuottajan suurimpia tuskan aiheita on byrokratia ja erityisesti maataloustukien ja erilaisten lupien saamiseen liittyvä byrokratia sääntely ja vaatimukset

ja kun se yhdistetään siihen että tuottaja muutenkin kamppailee kannattavuuden kanssa eli joutuu miettimään joka päivä miten työstä ja siitä panoksesta jonka siihen tilaansa on laittanut saa tulon ja toimeentulon itselleen ja perheelleen niin on aivan selvää että tämä byrokratia rassaa

arvoisa puhemies

nykyinen kuntarakenne ei turvaa kansalaisille yhdenvertaisia palveluita

kokoomus uskoo vakaasti työmarkkinajärjestöjen kykyyn saavuttaa ratkaisu sekä eduskuntapuolueiden kykyyn tehdä poliittiset päätökset

vielä lopuksi

viimeksi tällä viikolla kansainvälisen valuuttarahaston valtuuskunnan vierailun yhteydessä todettiin että suomi on taloudenpidossaan eurooppalaisen apukoulun priimus

kannustavampi ja innostavampi suomi

tämä työ maa ja metsätalousministeriön osalta pitää yhdistää osaksi hallituksen byrokratianpurkutalkoita joihin on myöskin pääministeri laajemmin kutsunut parlamentaarisen valmistelun

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä hallitus on oikealla tiellä päätyessään vahvoihin peruskuntiin joita tarvittaessa täydennetään risikon mallin mukaisilla sosiaali ja terveydenhuollon alueilla

suomen onkin edellytettävä myös muilta vastuullista taloudenpitoa

keskusta ja perussuomalaiset ovat pitkin syksyä todenneet että hallitus ei saa aikaiseksi rakennepakettia että hallitus ei saa aikaiseksi maltillista palkkaratkaisua että hallitus ei saa aikaiseksi kuntien tehtä vien ja velvoitteiden purkamista

rasismista me pääsemme eroon ainoastaan sillä että me vaikutamme ihmisten asenteisiin lisäämme tietoa erilaisista kulttuureista erilaisista tavoista ja käymme avointa keskustelua tämän päivän maailmassa

se että me olemme joutuneet antamaan esityksen jossa perheenyhdistämisen kriteerejä edelleen tarkastetaan eli tiukennetaan johtuu siitä että meillä ei ole eurooppalaista yhtenäistä turvapaikkapolitiikkaa riittävällä tasolla

tällä hetkellä tehdään valmistelua jotta me lisäämme työn määrää suomessa jotta me parannamme suomalaisten yritysten kilpailukykyä jotta me saamme velan määrän laskemaan jotta suomi pärjää tulevaisuudessakin

puramme olemassa olevaa lainsäädäntöä ja taistelemme kun uutta lainsäädäntöä tehdään ennen kaikkea eussa josta sitä byrokratiaa siis pukkaa että se olisi minimaalista

me olemme oppineet viime vuoden aikana sen että jos meillä on eroavaisuuksia muihin euroopan maihin erityisesti pohjoismaihin se voi aiheuttaa suurtakin liikettä muuttoliikkeessä ja siksi me olemme joutuneetkin tekemään tämän esityksen

tätä valmistelua tehdään tällä hetkellä ja vielä pitää sanoa se että kun olen perehtynyt keskustan varjobudjettiin en minä löydä sieltä mitään dramaattista uutta tai erilaista linjaa suhteessa hallituksen tällä hetkellä täällä käsittelyssä olevaan budjettiin

pelkkä tehtyjen ratkaisujen lokaaminen ei enää riitä

arvoisa puhemies

maamme saamaan positiivisen palautteeseen voisi helposti tuudittautua

aivan oikein edustaja sipilä tärkeämpää olisi mahdollistaa asioiden tapahtuminen ei virheiden etsiminen

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon tuominen samaan organisaatioon auttaa suuntaamaan riittävät resurssit ja huomion ennalta ehkäiseviin palveluihin ja perusterveydenhoitoon

olemme erittäin voimakkaasti tuoneet esille eun piirissä sen että ei ole mahdollista että joidenkin maiden tuottajia on autettu kuten tässä tapauksessa hedelmä ja vihannestuottajia etelä euroopan maissa ja sitten pohjoinen ja maidontuottaja ei saa tukea

olisi kuitenkin erittäin vahingollista työntää pää pensaaseen ja nyt kuvitella että selviämme nykymenolla myös tulevaisuuden haasteista

arvoisa puhemies

mitä ministeri vapaavuori viimeksi sanoi sitä ei voi kukaan jättää huomiotta se on täysin fakta

arvoisa herra puhemies

se että olemme selviytyjiä euroalueella ei vielä tarkoita sitä että jatkossa pystyisimme rahoittamaan edes nykymuotoisen hyvinvointiyhteiskunnan palveluineen ja tulonsiirtoineen ilman merkittäviä uudistuksia

oli hyvä asia että maakuntavaaleja ei tässä vaiheessa esitykseen ole otettu koska kansanvaltaisuus toteutuu hyvin nykyjärjestelmässä kuntavaalien kautta

keskustan puheenjohtaja edustaja sipilä on ainakin tähän asti todennut rakennepaketista ettei se täytä sille asetettuja odotuksia

mutta mitä tulee yhteisen maatalouspolitiikan alueelliseen oikeudenmukaisuuteen niin siinä täytyy nostaa hattua sille joukkueelle joka neuvotteli uuden cap ratkaisun